mutta varmaan ehkä eduskunta ymmärtää sen että minä en nyt tätä tilaisuutta halua käyttää oman viestini esittämiseen vaan hallituksen kannan esittelemiseen

jos nyt näyttää siltä että tämä ei riitä niin sitten me leikkaamme lisää ja nostamme lisää veroja ja ajoitamme sen niin että se häiritsee mahdollisimman vähän tätä suhdannetilannetta

hallitus tekee kaikkensa talouden kestävyyden vahvistamiseksi

päivänä käynnistyy laaja alue ja kuulemiskierros jolla kerätään kuntien ja kuntalaisten näkemyksiä kuntauudistuksen erilaisista toteuttamismalleista

tiedonannon tarkoitus on nimenomaan käydä avoimesti läpi koko poliittisen toiminnan rahoitus siis koko poliittisen toiminnan rahoitus

ensinnäkin ehkä selvennyksen vuoksi on hyvä todeta että me emme kannata semmoista eun tulevaisuutta missä esimerkiksi sosiaaliturvan rahoittamiseksi maat siirtäisivät varoja maasta toiseen

maaliskuun kehysriihessä tehty energiaveroratkaisu kiristää kivihiilen verotusta yli neljänneksellä ja turpeen veronkorotuksen peruminen parantaa kotimaisen uusiutuvan energian asemaa markkinoilla

se tuo parannuksen moniin vakaus ja kasvusopimuksen ongelmakohtiin ja antaa unionille mahdollisuuden puuttua myös jäsenvaltioiden rakenteellisiin ongelmiin

minä haluan ihan mielelläni kuulla keskustan vaihtoehdon siihen kun te olette sanoneet että veroja ei pidä korottaa eli kaikki pitää tehdä menoleikkauksina

kun ed

uusiutuvan energian tuotantotukea suunnataan tuulivoimalla biokaasulla metsähakkeella sekä puupolttoaineella tuotetulle sähkölle

tarvitsemme tähän työhön muun muassa kuntapäättäjät suomalaisen elinkeinoelämän työntekijät ja luonnollisesti koko eduskunnan tuen

kalli kysyi onko vaihtoehtoja mietitty niitä on mietitty

se tarkoittaa sitä että meidän on välttämätöntä tässä salissa käydä läpi muun muassa se onko oikein että verovähenteisillä ay jäsenmaksuilla tuetaan politiikkaa

ulkopolitiikan yhdeksi uudeksi painopisteeksi nousevat taloudelliset ulkosuhteet

kuntaveron progressiivisuudesta kertoo hyvin seuraava esimerkki

arvonlisäveron korotus on ollut perusteltua myös siksi että valtio tarvitsee hyvinvointipalveluihin lisää rahoitusta

mutta olemmeko me suomalaiset niitä jotka sanovat että tämä on meille liian vaikeaa sopeutustoimet ovat meille liian vaikeita ja sen takia me emme niitä enää kykene tekemään

mutta me käytämme työllisyysmäärärahat erittäin räätälöidysti te keskusten ja ministeriön ja paikallisten yritysten kesken niin ettei vain tule jotain yleistä työllisyysmomenttia vaan että rahaa pistetään siihen mistä työpaikka aidosti syntyy

hyvin mielelläni kyllä osallistun tähän keskusteluun toisilla foorumeilla silloin kun on ehkä soveliaampi tilanne esitellä kokoomuslaisia mielipiteitä ja näkökantoja

jos me olemme tässä mukaan ensi eduskunta päättää että me olemme tässä mukana niin silloin me ainakin tiedämme että me olemme tehneet kaikkemme kaiken mahdollisen mikä meidän käsissämme vain on pelastaaksemme suomalaisia työpaikkoja

eli tämmöinen tulonsiirtounioni tässä mielessä ei ole missään nimessä kannatettava

mutta niin kuin totesin tämän korjausvelan lisäksi meillä on käsissä ihan oikea velka jota otetaan maailmalta rahoittajilta jotta pystytään rakentamaan teitä jotta pystytään kouluttamaan ihmisiä jotta voidaan kantaa huolta ikääntyvien terveyspalveluista ja neuvolapalveluista

nimittäin nyt minä en ihan tarkkaan osaa sanoa mitä te tarkoitatte

tavoitteena on tukea erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä tuotteiden ja palveluiden vientiä sekä sitä kautta luoda suomeen lisää työpaikkoja

odotan mielenkiinnolla sitä mistä kaikesta olemme yhtä mieltä ja myös sitä minkälaisia lisäesityksiä oppositiopuolueet esittävät yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi

se miten voisimme auttaa esimerkiksi kreikkaa voi sanoa ihan täysin kohtuuttomassa tilanteessa missä he ovat tämän maahanmuuton suhteen on ehkä muut toimet

kun välillisiä veroja nostetaan se on syytä ja järkevää tehdä asteittain paloissa jotta sen hintoja nostava vaikutus inflaatiovaikutus olisi minimissään

nyt te tiedätte mitä hallitus on tehnyt

vaihtoehto voisi olla sitten se että nostetaan vaikkapa palkkaverotusta jolloin tämä henkilö ajattelee että ei minun kannata ottaa sitä työtä vastaan koska palkkavero vie niin suuren osan siitä tulosta jonka siitä työstä saa

arvoisa puhemies

viides uudistamisen kohde on euroopan energiapolitiikka

me olemme tehneet varsin merkittävän sopeutuspäätöksen jolla pystymme helpottamaan tulevaisuuden suomalaisten velanmaksutaakkaa

ehdottomasti olen koska hyvinvointiyhteiskunta on väline jolla oikeudenmukaisuutta suomessa on totuttu rakentamaan

lainsäädäntö ei todennäköisesti siihen hirveästi auta mutta kun meillä tulee olemaan tiukkaa työvoiman riittävyydestä minä uskon että tämä jo itsestään tulee muuttamaan tilannetta

me tarvitsemme itse asiassa kaikkia hyviä esityksiä pysyvän kasvun aikaansaamiseksi ja työtuntien määrän lisäämiseksi suomessa

ei ole tuotu pöytään sen paremmin demareitten kuin muittenkaan puolueitten toimesta siis eurooppalaisten päätöksenteon pöytään hallitusten toimesta vaihtoehtoa joka olisi joku muu kuin nyt on toteutettu vaan tämä on havaittu parhaaksi keinoksi

toinen keskeinen painopiste tämän rakentamisen lisäksi on yritysrahoituksen pullonkaulojen poistaminen tai niiden ongelmien lieventäminen

kauppapolitiikassa suomi tukee avointa vapaata ja reilua kauppaa sekä edistää kehittyvien maiden yhdentymistä kansainväliseen talouteen

haluamme osoittaa uusiutuvan energian tukimiljoonat investointeihin joilla suomalainen tietotaito kasvaa maailmanlaajuisiksi vientituotteiksi

me tiedämme sen että tämän enempää ei voi tehdä mutta jos kreikka kaatuu ensi viikolla niin sitten me emme tiedä mitä sieltä tulee

mitä tulee sitten imfn arvioihin imf tuki tuloveronkevennyksiä antoi sille tuen minä voin kohta siteerata vaikkapa tästä imfn lausunnosta ja piti sitä hyvänä mutta ne tulevat vasta ensi vuonna

aivan yhtä lailla meidän on käytävä läpi se millä tavalla yritysrahoituksen tai yksityishenkilöitten rahoituksen määrää rajataan vai rajataanko millään tavalla

jatkossa päätökset tietyistä sanktioista tehdään määräenemmistön sijaan käänteisellä määräenemmistöllä joten niistä on aiempaa hankalampi luistaa

kun katsomme tätä verotuksen kokonaisuutta ja näemme ensi vuoden talousarviossa esimerkiksi kelamaksun poiston kelamaksu siis poistuu kokonaan ensi vuoden alusta lähtien tämä tarkoittaa noin miljardin euron kevennystä välillisiin työvoimakustannuksiin jotka haittaavat työllistymistä ja työllistämistä

rajamäkikin tuossa äsken totesi että hallitus on sitoutunut hyvien aikojen hallitusohjelman toteuttamiseen eikä mikään ole muuttunut niin se nyt ei aivan pidä paikkaansa

jos sanoisi vaikka näin päin että kannatti painaa pitkää päivää jotta saadaan joku vakaus myös etelä suomen viljelijöille

yrityksen tuloa verotetaan kevyemmin silloin kun se jää sinne yritykseen

jos on vakavissaan velkaantumisen taittamisen suhteen silloin pitää olla kykyä ja rohkeutta tehdä myös vaikeita päätöksiä

mutta kun meidän taloustilanteemme on se mikä on me tarvitsemme yhä enemmän myös palkkatyötä tekeviä ihmisiä tähän yhteiskuntaan jotta meillä on varaa hoitaa lapsia ja tarjota hyvinvointipalveluja

eli jos maksuilla ja veroilla kerätään tuloja ne kannattaa kohdentaa siten että siitä on mahdollisimman vähän haittaa ja mahdollisimman paljon hyötyä ja vieläpä niin että kaikki ne verot joita peritään saadaan myös perittyä että niitä on vaikea kiertää

eli toivoisin koska tämä ongelma koskettaa koko suomalaista poliittista järjestelmää tämä ei ole siis hallitusoppositio asetelma että meillä kaikilla olisi riittävää nöyryyttä kohdata niitä kysymyksiä joita tulee siitä kuinka voimme muuttaa niin sanotun maan tavan joka ei vastaa enää tämän päivän kulttuuria

toinen on sitten tietysti yhteinen maahanmuuttopolitiikka kolmansissa maissa eli pyritään patoamaan erityisesti laitonta siirtolaisuutta joka kohdistuu eurooppaan

kenenkään ei pidä itseään pettää eikä varsinkaan suomalaisia sillä että jollakin kasvupaketilla voisimme välttyä budjettileikkauksilta tai veronkorotuksilta

menestyvä suomi perustuu kannustavuuden sivistyksen suvaitsevaisuuden ja välittämisen arvoille

kestävyysvajeen kattaminen edellyttää rakentavaa vuoropuhelua

koska leikkaus on toteutettu vapaaehtoisuuteen perustuen luottovakuutukset eivät välttämättä tuo turvaa kreikkaa lainoittaneille sijoittajille

jos me annamme repsahtaa hyvää tarkoittaessamme tämän terveen taloudenpidon periaatteen niin sitten me olemme ongelmissa ja me näemme tuolta etelä euroopasta minkälaisiin ongelmiin voimme joutua

tämänvuotinen nopea polttoaineen ja ruuan hintojen nousu on kuitenkin aiheuttanut tilanteen jossa hallitusohjelmassa sovittu ruuan arvonlisäveronalennus tulee juuri oikeaan saumaan

näin ollen tämän talouskriisin jälkeen me tarvitsemme tämmöisen terveysdieetin suomalaiseen talouteen jotta voimme turvata hyvinvointiyhteiskunnan

miksi

meillä on valmistautuminen tähdännyt nimenomaan tuohon parin viikon päästä olevaan kehysriiheen jossa siis on tarkoitus tehdä päätöksiä joissa leikataan menoja nostetaan joitakin veroja ja se on myös takaraja näille rakenteellisille uudistuksille

veropolitiikan tavoite suomessa on ollut tämän hallituksen aikana että lisää työpaikkoja koska siitä se hyvinvointi tulee kun kakku kasvaa

meidän täytyy tehdä hyvin harkittu päätös siitä mikä on suomalaisen ihmisen suomalaisen työllisyyden suomalaisten yritysten kannalta pienempi paha tässä erittäin vaikeassa tilanteessa

tämä johtuu pääsääntöisesti siitä että suomesta ovat poistuneet kansainväliset yritysrahoituslaitokset johtuen tästä finanssikriisistä ja tätä aukkoa paikkaavat nyt suomessa toimivat pankit sekä sitten julkinen raha

oikeastaan kaikki puolueet suomessa ovat olleet sitä mieltä tästä meillä on yhteinen käsitys että etelä suomen vakavat vaikeudet eivät ole tilapäinen luonnonhaitta vaan vakava pysyvä olosuhdehaitta